tässä nimenomaan paneudutaan niihin asioihin jotka eun eri direktiiveissä on määritelty ja joissa on myöskin suomen aikaisemman hallituksen kanta

millä tavalla olette toimineet tässä ja koska eduskunta saa tämän korvaavan asian käsiteltäväksi

eduskunta ei todellakaan tarkoittanut sitä että pitää saada muuntorangaistuksen korvaava seuraamus oikeuden tuomioille vaan poistetuille poliisin antamille sakoille

oikeastaan voi todeta että on hämmästyttävää miten ja miksi eivät aiemmat hallitukset ole tällaista asiaa sitten osanneet hoitaa

arvoisa puhemies

joka tapauksessa on selvää että kun suomeen on viime vuosina tullut valtavan paljon ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia niin se on joiltain osin ollut hallitsematonta

arvoisa puhemies

vistbacka en oikein päässyt kärryille tästä teidän johdannostanne koska te sekoititte olemassa olevan lainsäädännön ja sen lainsäädännön joka on tulossa voimaan

tämä hallituksen esitys maksupalvelulaiksihan lähtee noista eun säädöksistä joissa edellytetään yhdenmukaista ja turvallista maksujärjestelmää

me toimimme nyt juristina tiedätte sen voimassa olevan lainsäädännön mukaan joka on tehty jo aiemmin ja tämä lakiuudistus josta te puhutte ei ole vielä edes voimassa

täällä on tullut esille näiden yrittäjien ja erityisesti pienyrittäjien tilanne kun näitä laitteita koneita ja yhteyksiä pitää uusia

suomessa tulisi pyrkiä siihen tavoitteeseen joka on yhteinen eurooppalainen maahanmuutto ja ulkomaalaispolitiikka

olen sellaisen havainnon tehnyt että hyvin vähän julkinen sana käsittelee keskeisiä asioita joita täällä parlamentissa kansan toivoisi muuttavan

eilenkin juuri tuossa keskustelin erään pienyrittäjän kanssa joka pohdiskeli että tulisiko vuokrata vai sitten ostaa ja kuinka kauan ne toimivat tai teettäneet ne ei menisi to että kuinka nopeasti ne menevät vanhanaikaisiksi

ja nyt kun me tiedämme että maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt niin se ei ole yksittäisen asian syy vaan se on yleensäkin seurausta tästä kansainvälisestä liikkumisesta eri maiden välillä

mutta tosiasia on se että meille on tullut valtavan paljon lapsia jotka eivät ole koskaan olleet minkäänlaisessa perusopetuksessa

jos nyt ajatellaan tässäkin ta pauksessa niin jos tämä olisi mediassa toisinpäin että pelastuslaki velvoittaa auttamaan toista hädässä mutta kansalaiselle ei anneta mitään korvauksia niin sillä saattaisi olla melkoinen vaikutus lähinnä niihin ihmisiin jotka ovat joutuneet auttamaan että ai onko se noin koska varmasti suurin osa auttamaan lähtiessä ei mieti saako korvattua vahinkonsa vai ei pitää sitä ihan luonnollisena että jos minä siellä jonkun rikon oman esineen tai asun niin varmaan sen jostakin poliisilaitokselta tai jostakin valtiokonttorilta joku korvaa

mutta maksamisen siirtyminen näille sähköisille korteille kyllä asettaa ison haasteen myös tämmöisten palveluiden järjestämiseksi sillä tavalla että kaikkia ei sinne siirrettäisi vaan jopa julkisia palveluja jossakin kaupunkien tai kylien sivukylillä voisi edelleen maksaa puhtaalla rahalla

lähtökohtaisesti en ole eri mieltä kanssanne siitä etteikö suomen tule hillitä perusteetonta maahanmuuttoa ja estää maahantulo tänne jos ei ole maahantuloon laillisia edellytyksiä

tässä on jaettu vastuut sen suhteen mikä on valtiolla mikä on kunnalla ja vielä eritelty millä tavalla nämä toimet on tehtävä

lahtela täällä hyvin on tuonut esille että sieltä joudutaan nousemaan tarvittaessa jopa taksiin ja ajamaan keskelle kylää tai kaupunkia ja maksaa se ja taas taksilla takaisin

yllätys tuleekin sitten tälle auttajalle kun hän lähtee hakemaan ja hakee joka paikasta ja kaikissa tulee pakit ja siinä vaiheessa hän havaitsee että tämähän onkin aivan hullu systeemi

silloin tämä on eriarvoistavaa kehitystä että aina tämä tämän suuntainen kehitys ei ole tavallisen kansalaisen kannalta oikean suuntaista

mutta sen tiedostamisella että se todella on näin että valtio ei korvaa voi olla aika huonot seuraamukset nimenomaan tämän

jos me ajattelemme että lapsi tulee vieraaseen kulttuuriin vieraaseen maahan ei ole käynyt minkäänlaista koulua ei osaa kieltä ja tämä maa ei halua tai ei kykene ottamaan vastaan tätä lasta sillä tavalla kuin tämmöinen lapsi pitäisi ottaa että annetaan hänelle peruskoulutus tuetaan häntä tässä elämässä niin kuinka tämmöinen lapsi sitten nuorena voi mennä ammattikouluun selvitä sieltä ammattitaitoisena koulutettuna ja kuinka tämmöinen nuori voi sitten ylipäätään sijoittua työelämään ja kuinka tällainen henkilö voi sitten aikuisena selvitä tässä yhteiskunnassa jossa nimenomaan koulutus osaaminen ja oma aktiivisuus ovat keskeisiä menestyksen rakentamisen elementtejä

arvoisa puhemies

lisäbudjettiin esitetään määrärahalisäyksiä sellaisiin investointeihin joilla on juuri elvyttävää vaikutusta kuten ilmasto ja energiastrategian tavoitteiden toimeenpanoon ja vuokra asuntotarjonnan ja tuotannon edistämiseen

tämä vastuu on esityksessä määritelty hyvin koska siellä todetaan esiopetuksesta peruskoulutuksesta sitten tämmöisestä erityisestä opetuksesta jos siihen on tarvetta

vaikka lisämäärärahaesityksiä on myös perustienpitoon perusradanpitoon ja joukkoliikenteeseen ovat ne mielestäni tarpeisiin nähden kovinkin rajalliset

minä en ihan jaa tätä huolta niin syvällisesti että tämä olisi pelkästään kustannuskysymys että jos nyt ei heti tule rahaa niin tämä laki on niin kuin sillä tavalla huono

kaikkien tiedossa on alemman tieverkon osin surkea kunto ja joukkoliikenteen tukitoimien todellinen tarve myös maaseutuvaltaisissa maakunnissa

nyt tulisi rahoitusta suunnata ennakoidusti erilaisiin väylä ja muihin investointeihin joilla voidaan suomen teollisuuden toimintaedellytyksiä turvata

se on sitten yhdenvertainen kohtelu oli se lapsi suomalaiseen perheeseen syntynyt tai tänne muuten työn enää mukana tulleiden tai työhön tulleiden vanhempien mukana tullut lapsi tai pakolaisen lapsi tai muutoin tänne suomeen tullut lapsi

me satakuntalaiset olemme jo vuosia odottaneet ja joutuneet odottamaan valtion toimenpiteitä porin ja rauman satamien meriväylien syventämiseksi ja odotus jatkuu

arvoisa puhemies

suvaitsevaisuus on ihmisillä hyvä hyve ja siinä mielessä kun puhutaan päihteistä on hyvä että korostetaan että ei olla liian tiukkapipoisia ja nähdä vain pahaa

kun puhutaan näistä kustannuksista niin on muistettava että jos nuori jo lapsesta saakka syrjäytyy sillä tavalla ettei ole perussivistystä ei ole ammattikoulutusta ei ole työtä niin ei ole kovin vaikea arvioida mikä on tämmöisen ihmisen kohtalo sitten nuorena ja aikuisena

on ihmeellistä että ympäri maata budjetissa ja kehysbudjetoinnissa huomioidaan erilaisia hankkeita mutta satakunta ja länsi suomi puuttuvat säännönmukaisesti kaikista investoinneista

mutta toisaalta on surullista että suomalainen yhteiskunta ei oikeasti ole nähnyt näitä alkoholin käytön ja päihteiden käytön haittoja jotka ovat varmaan maailmanlaajuisestikin ihan kärkiluokkaa

nykyaikainen ja vaatimukset täyttävä kilpailukykyinen satama on maakunnan ja koko suomen kehittämisen ja tulevaisuuden kannalta yksi perusedellytys

positiivisena voin todeta erilliset lisärahoituksen kohdennukset viranomaisille etyjin puheenjohtajuuksien ja muiden kokousten turvaamiseksi jotta näitä rahoja ei tarvitse ottaa kehyksistä

hän ei suomessa pääse yhtään mihinkään töihin

minusta sitä olisi voinut korottaa enemmänkin ja keskeistä olisi että näistä verotuloista ohjattaisiin enemmän haittojen ehkäisyyn ja alkoholin käytön ennaltaehkäisyyn ja erityisesti nuoriin

hän joutuu sosiaaliturvan varaan

hän varsinkin nuoruuden ajalla on vaarassa tuntea mieltymystä erilaisiin pieniin rikoksiin ja sitä kautta sitten vielä vakavampiin rikoksiin

samoin kiinnittyy huomio hallintovaliokunnankin vaatimiin toimenpiteisiin pääkaupunkiseudun hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestämiseksi siihen osoitettuihin määrärahoihin

kantola totesi tämän lakivaliokunnassa olevan alkoholirikoslakisäädännön uudistamisen se on tärkeä mutta siinäkin pitäisi ottaa kärkeen se että voidaan puuttua asiattomaan mainostamiseen ja toisaalta sitten ei pelkästään yksilön suojan perusteella estettäisi sellaisia toimia joilla me voimme puuttua siis yhteiskunta voi viranomaisten toimin puuttua lasten ja nuorten alkoholinkäyttöön

kun meillä suomalaisissa perheissä syntyneet suomalaisetkaan lapset eivät kaikki selviä menestyksellisesti tässä elämässä ja hekin sortuvat rikosten teille ja heillekin käy niin että koulut jäävät kesken niin en voi ymmärtää millä tavalla kenenkään edun mukaista olisi että tänne maahan muuttanut lapsi joka ei kieltä eikä kulttuuria osaa pitäisi jättää huonommalle hoivalle päinvastoin

ansio tästä lisäyksestä kuulunee suurimmalta osaltaan kuntaministeri mari kiviniemelle ja kyllä valtiovarainministerinkin sormet tässä lienevät olleet pelissä

kaikissa kunnissa talouden heikot näkymät eivät ole kiinni vain huonosta hallinnosta vaan kunnilla on erilaiset tulopohjat ja erilaiset olosuhteet

arvoisa puhemies

ongelmien ymmärtämisessä laajasti olisi kyllä suomessa vähän toivomisen varaa

tämä oikeushallinnon ala on erittäin tärkeä kansalaisten turvallisuuden ja ylipäätään oikeusjärjestyksen ylläpitämisen kannalta

minä olen tosi tyytyväinen että ministeriössä ja hallituksessa on tämä asia ei varmaan näistä mielipiteistä johtuen mutta muuten otettu vakavasti ja tuotu eteenpäin koska tämä on erinomainen osoitus siitä että tämä laki meiltä on puuttunut ja me maksamme kalliisti jos me emme saa näitä maahanmuuttajanuoria ja lapsia koulutukseen ja työhön ja elämän mahdollisuuteen

arvoisa puhemies

nyt tässä tilanteessa olisi tärkeää että valtiovarainvaliokunta tai ministeri katsoisivat näiden tapahtumien sisään ja niiden todellisten vahinkojen suuruuteen ja siihen miten ne ovat aiheuttaneet

täällähän on oikein mielenkiintoista keskustelua käyty tästä työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta päivärahoissa annetusta laista

toisaalta nämä ylipitkittyneet oikeudenkäynnit eivät ole ihmisoikeuskäsitysten ja lainsäädännön mukaisia ja niihin on liian hitaasti puututtu

esimerkiksi porissa nämä rahat puuttuvat niiltä tavallisilta ihmisiltä joiden omaisuutta on tuhoutunut jotka ovat kärsineet vahinkoa jotka eivät ole saaneet vakuutuksista ei mistään rahaa ja kunta on tässä välikätenä auttamassa näitä ihmisiä ja se ei todellakaan ole kunnan ja kuntien asia

opposition puolelta tätä asiaa on pidetty useamman vuoden esillä ja tulokset ovat olleet huonoja huolimatta siitä että ministeri brax on myös itse sanonut että osittain on menty parempaan suuntaan

myöskin on nähtävillä se en tiedä johtuuko ministerin totaalisesta vihreydestä että kaikissa kriminaalipolitiikan lievennyksissä perusteena on että tällä säästetään rahaa ja perustellaan myöskin muille hallituspuolueille että tämä on välttämätöntä että säästetään rahaa ja toisaalta sitten kriminaalipolitiikka muuttuu epäjohdonmukaiseksi ja rikoksia tekevät eivät saa sellaisia seuraamuksia mitä yhteiskunnan lakien noudattaminen oikeasti edellyttää

mutta esimerkiksi puhemies vakuutusoikeudessa edelleenkin käsittelyajat ovat selkeästi yli vuoden

ja lähtökohtahan on se että tällä uudistuksella parannetaan palveluja tavallisille kansalaisille ja erityisesti valtionhallinnon ja kunnallishallinnon ja maakuntaliittojen yhteistyötä niin että tämä yhteiskunta toimisi mahdollisimman hyvin

siihen tarvitaan valtionavustusta

kyllä tämän lain voimaantulo edellyttää tietysti sitä että kuntien vastuuta tästä kotoutumisesta ja koulutuksesta myös rahoituksellisesti valtion kautta tuetaan mutta kyllä kunnilla on samanlainen vastuu kaikesta muustakin koulutuksesta ja nuorista ja kunnilla on verotusoikeus ja ne voivat verottaa ja kouluttaa

nyt kun ilmeisesti tätä yksimielisyyttä on siitä että tässä pitäisi löytää ratkaisu joka ei olisi tämmöinen joka vuosi tänne uudelleen tuotu niin se vaatii varmasti vastaavan selvityksen ja järjestelmän millä tavalla

kuten jo aikaisemmissa puheenvuoroissa on otettu esille vuodesta toiseen kerta toisensa jälkeen on kiinnitetty huomiota samoihin ongelmiin joihin ei puututa

kaiken kaikkiaan harkinnanvaraisten määrärahojen momentti on aivan väärä

millä tavalla nyt turvataan esimerkiksi näiden palvelupisteiden tai palvelujen säilyminen tuolla maakunnissa vaikkapa nyt siellä ruotsinkielisellä alueella vaasassa tai sitten satakunnassa porissa miten tämä voidaan sitten turvata jatkossa

tähän pitäisi hallituksen ripeästi luoda uusi momentti esimerkiksi katastrofien varalle koska jos taivaalta tulee vettä niin kuin sattui satakunnassa ja porissa tulemaan niin ei se ole kenenkään yksittäisen ihmisen tai tahon laiminlyöntiongelma

minä en oikein usko että tämä maahanmuuttajalasten koulutus mitään kuntien taloutta kääntää väärinpäin

toisaalta sitten enää tiedustelee näyttää millä tavalla tämää jättämää tiedustelen tästä muutoksesta tiedottamisesta kun mediahan on kiinnostunut kaikesta muusta kuin yhteiskunnallisesti suurista asioista

totta kai on tärkeää että valtio tähän osallistuu ja riittävästi rahaa ohjataan sinne mutta se ei kyllä ole heikentämässä yhtään tämän lain tarpeellisuutta tai merkitystä

toisaalta taas nokialla taisi olla että pistettiin putket vähän väärään suuntaan ja likavedet menivät puhtaan veden sekaan

on varmasti näin että kun on tällainen toiminta että hallituksesta toiseen seitsemättätoista kertaa tämmöistä esitetään niin tässä on myöskin vanhasen kakkoshallituksella ihan mukava mahdollisuus päästä historiaan jos tästä menettelystä päästään irti

millä tavalla te olette ajatelleet hoitaa sen että tämä tavallinen kansalainen tietää mitä tässä muutoksessa tapahtuu ja mitä se tarkoittaa hänen kohdallaan

jos tätä ei tehdä ja tämä jää tälleen niin vääntö näiden harkinnanvaraisten rahojen osalta jatkuu ja vallitsee epävarmuus siitä onko yhteiskuntamme valmis kantamaan vastuuta yksittäisen kansalaisen kärsimistä luonnonkatastrofeista

minä vielä totean arvoisa puhemies että niin paljon kuin ministeri thorsia on täällä arvosteltukin niin kyllä minä tästä ainakin omalta puoleltani annan suuren kiitoksen

ja kun me saamme vielä maahanmuuttolainsäädännön samanlaiselle tasolle kuin se on muualla euroopan maissa niin tämä on ihan hyvä asia

nyt on vaan tosiasia että meillä on jo täällä paljon näitä nuoria ja maahanmuuttajia jotka tarvitsevat kipeästi koulutusta ja ohjelmaa siihen millä tavalla tässä yhteiskunnassa selvitään

aivan aluksi täytyy kyllä kommentoida äskeistä puhetta että on merkillistä jos täällä olevalle kansanedustajalle selkeä vastaus ei on ehkä tai kyllä

puhemies

olennaista tässä keskustelussa on se että kansalaisille ei jää väärää käsitystä siitä että niin kuin täällä osoitetaan hallitus ja valiokunta eivät ole millään tavalla ottaneet näihin kantaa ja tähän suomen ulkomaalais ja maahanmuuttopolitiikkaan

en ymmärrä tätä tulkintaa kun täällä ilveillään ministereiden vastaukselle että ei olla lopettamassa ympäristöministeriötä

kun edellistä lainsäädäntöä käsiteltiin niin siellähän nimenomaan hallintovaliokunta ja eduskunta poistivat hallituksen esityksestä liian laajan perheenyhdistämismahdollisuuden ja laki mukautettiin nykyisen oikeuskäytännön mukaiseksi ja se pitää kyllä paikkansa

arvoisa puhemies

tämä aluehallintouudistus on historiallisesti suomessa suuri valtionhallinnon uudistus jota ovat vuosikaudet eri hallitukset pohtineet eri muodoissa ja etsineet ratkaisua mutta ei tällaiseen näin merkittävään uudistukseen mikään aikaisempi hallitus ole kyennyt

jos asiaa katsotaan myöskin yksilön kannalta niin eihän se niin ruusuista ole vaikka helpolla tämmöisistä puheenvuoroista mitä täälläkin on käytetty tulee semmoinen johtopäätös että täällä moralisoidaan ja ollaan parempia kuin muut

pertti virtaselle totean että asia ei suinkaan ole niin että tuolla teidän tulkinnallanne voidaan tehdä tuommoisia johtopäätöksiä ja kansainvälisen oikeuden mukaan jokaisen maahantulijan osalta joka esittää turvapaikkahakemuksen turvapaikkahakemus on otettava käsittelyyn

mutta tosiasiassa alkoholin suurkuluttajan joka sellaiseksi joutuu elämä on kyllä aika surullinen ja vaihtoehdoton

lääninhallituksia vähennettiin ja muutettiin läänien rajoja muutama vuosi sitten eikä siitäkään mitään katastrofia tullut

olennaista on se että hallinnonuudistuksessa on tarkoitus siirtää päätöksentekoa lähelle alueita ja kansalaisia niin että valtionhallinto olisi tehokas ja toimisi niitä tehtäviä varten joita valtionhallinnolle on asetettu

kansainvälinen laki on sellainen

jos heiltä voisi saada vastauksen mikä on mennyt pieleen niin vastaus on päihteiden käyttö

lipposelle toteaisin että valiokunta on kiinnittänyt juuri tähän huomiota että mikäli lääketieteellisillä tutkimuksilla voidaan edesauttaa henkilön iän määrittelemistä tulee hallituksen ryhtyä pikaisesti toimenpiteisiin tällaisen järjestelmän vaatiman lainsäädännön valmistelemiseksi

jos heiltä kysytään miten elämässä kävi niin voidaan yksimielisesti sieltä palautteen kautta todeta että kadulla olen tai noin ainakin kuvaannollisesti kadulla perhe hajosi työpaikka meni olen jossakin leipäjonossa ja elämän ei pitänyt mennä tällä tavalla

tässä mielessä näen tämän hallituksen uudistushankkeen erittäin positiiviseksi ja merkittäväksi

olennaista on se että maakuntien liitot voivat toimia niin kuin tähänkin saakka ja jopa vahvistetuin tehtävin

usein tämä aika suuri joukko joka kärsii näistä alkoholin haitoista sysätään yhteiskunnassa syrjään ovat niin sanotusti syrjäytyneitä ja me parempi väki emme oikeastaan halua olla tekemisissä tai nähdä näiden ihmisten kohtaloja

ilkka kanerva kuuluttivat maakuntien lopettamista että täytyisi lopettaa näitä yhdistää maakuntia

sitten kun me katsomme asiaa yhteiskunnan kannalta päihteiden ehkäisyyn ja muuhun viranomaistoimintaan ja ennaltaehkäisyyn meillä ei ole riittävästi tahtoa eikä yhteiskunnalta rahoja

ihmettelen mihinkä toiveeseen tämä voi perustua tai millä tavalla kansalaisten asioita hoidetaan paremmin jos me lopetamme maakuntia esimerkiksi savosta keski suomesta länsi suomesta täältä pääkaupunkiseudulta

minä olen kyllä edustanut sitä kantaa että pelko virosta tuodun alkoholijuoman suuresta virtauksesta ja sen seurauksista on ollut yliampuvaa monet vuodet suomessa

kyllä aluehallinnon merkitys on erittäin tärkeä ja on hyvä että toimijat ja päätöksentekijät ovat lähellä kansalaisia

en näe asiaa sillä tavalla että meiltä täytyisi alkoholia saada erityisen halvalla sen vuoksi että sitä sitten niin kauheasti muualta tuodaan

arvoisa herra puhemies

toinen on rauhanturvajoukkojen ja muiden ulkomailla olevien joita tämä laki koskee ajoneuvon tuomisesta suomeen

minun mielestäni tässä on selkiytetty selvästi nykyistä säännöstöä

me olemme tässä suhteessa paremmassa asemassa kun olemme kehittäneet hallintoa mutta kyllä maakuntien suurentaminen valtavan suuriksi ja jättiläismäisiksi heikentää kansalaisten ja paikallisten ihmisten ja asukkaiden mahdollisuuksia toimia oman alueensa hyväksi

kun täällä on vielä tarkalleen laissa mainittu millä tavalla ja mitä tulee ilmoittaa tullille toisaalta miten se tulee säilyttää nämä epäselvyydet tulkintamahdollisuudet joita nyt on ollut ja mahdolliset tämmöiset valitus ja kantelujutut jäävät varmasti vähäisemmiksi

arvoisa herra puhemies

tässähän on kysymys siitä että vapaapalokuntaan osallistuvat henkilöt eivät menettäisi työttömyyskorvaustaan kun saavat näitä starttirahoja

tämä taksiveroalennus on kyllä ehkä vielä merkittävämpi lähinnä sen vuoksi että meillä tilatakseja on kohta liian vähän ja tämä koskee nyt erityisesti esteettömiä tilatakseja ja siten koulukuljetustakseja joissa on nämä erityiset turvavyöt jotka ovat enemmän kuin seitsemän tai suurempia seitsemän hengen autoja tai sitä suurempia

tämähän on ollut sopimuspalokuntien henkilöstön osalta suuri ongelma ja oikaisua on monta vuotta vaadittu ja nyt tämä oikaistaan ja se on erittäin erittäin hyvä asia

sen vuoksi minä kannatan olemassa olevien maakuntien säilyttämistä ja on erittäin hyvä asia että hallitus ei alkanut uhitella maakuntien lopettamisella

suhtaudun vähän kriittisesti näihin yhteistoimintaorganisaatioihin joita maakuntaliittojen välille ollaan luomassa

ne lisäävät byrokratiaa etäännyttävät demokratiaa ja ehkä osoittautuu myöhemmin että se ei ole toimiva organisaatio

kun tuolla taksipuolella kaupungeissakin ja myöskin maaseudulla on nimenomaan näiden tilataksien osalta vähän pulaa koska ajatellaan että ne eivät ole niin kannattavia pitää niin tässä mielessä tämä on hyvä asia että verotuksellisesti tullaan vastaan

se olisi voinut perustua vaikka vapaapalokuntien listoihin tai ilmoituksiin siitä että jos tuo summa ylittyy sen jälkeen pitäisi näitä selityksiä tehdä eikä niin kuin nyt

mutta kaiken kaikkiaan tämmöisen suojarajan asettaminen työttömille yleensä on aivan toinen ja eri juttu kuin tämä pelastustoimen vapaaehtoispalokuntien henkilöiden työhön osallistuminen ja työttömyyskorvaus

hallitus on korjannut tämän ongelman ja täytyy toivoa että oppositio ymmärtää mikä merkitys tällä on tavalliselle pelastustyöntekijälle ja toisaalta paloturvallisuudelle

arvoisa puhemies

siitä on tehty ralleja jotka ovat tuolla hyvinkin suosittuja juodaan viinaa ja tullaan viisaammiksi näin varmaan kaikille meille tuttu

sen lisäksi satakunta on el maatalous valtaisimpia maassa maita maatalousvaltaisimpia alueita koko maassa

tässä mielessä olisin toivonut ja odotan että hallitus vielä tarkastaa uudelleen ympäristökeskuksen sijoittamisorganisaatiota

onneni tähdet mun taivaalta sammui kun juomarin tielle minä joutunut oon

oi ystävä kallis mulle anteeksi anna sillä juomari olen minä auttamaton

tällä johdannolla voin todeta kun kuuntelin näitä keskusteluja että täällä puhutaan hyvin paljon hinnan vaikutuksesta saatavuuden rajoituksesta mutta hyvin vähän siitä että minkälainen ongelma alkoholi ja päihteet yhteiskunnassa tosiasiassa on

tiusanen täällä ihan oikein totesi että alkoholin ikävät seuraukset eivät ole pelkästään vähäosaisten tai syrjäytyneiden tai huonommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ongelma

ei ole mutta koska tämä uudelleenorganisoitiin siellä on ympäristöviranomaisia ja se voisi olla aivan hyvin tämmöinen ympäristökeskus

meillähän on sillä tavalla suvaitsematon yhteiskunta että jos kansalaispiirit tai jopa kansanedustajat tai eri viranomaiset uskaltavat suomessa sanoa että alkoholi on erittäin suuri ongelma niin jo on lauma joka selittää että ei ole ymmärtämystä ei tiedä asiasta tai on jotenkin muuten ajatuksellisesti tai kokemuksellisesti rajoittunut

mutta kyllä asia lienee kuitenkin niin että päihteiden väärinkäyttö ei välttämättä suojaa rikasta tai varakastakaan pysymään siellä omassa yhteiskuntaluokassaan vaan hyvin monet yhteiskunnassa menestyneet koulutetut varakkaat ovat joutuneet sille samalla sanoisiko mieron tielle tahtomattaan tai ei